kyse on myös oikeusturvasta

miten pystymme parantamaan tietoyhteiskunnan lainsäädännön kieltä niin että ihmiset ymmärtävät mitä lait heiltä heidän työssään vaativat

arvoisa puhemies

jos fraasisanakirjaan tarvittaisiin kuvitus sananlaskulle pata kattilaa soimaa niin valokuva tästä salista sopisi siihen tarkoitukseen paremmin kuin hyvin

pääasiahan täällä tänään on se että niin sanottu maan tapa on nyt tuotu päivänvaloon ja rumaksi havaittu ihan poliittisesta väristä riippumatta

ja tämän eduskunnan vastuulle on langennut tämän maan tavan hautaaminen syvälle historian roskatynnyriin ja uuden poliittisen kulttuurin luominen

rataliikenne edellyttää raskaita investointeja ja kannattaa vain pitkillä takaisinmaksuajoilla etenkin suomessa jonka kapeille raiteille ei noin vain siirretä vanhaa kalustoa muista euroopan maista

sinänsä kilpailutus voi parantaa rataliikenteen laatua ja saatavuutta mutta on olemassa myös vaihtoehto että ennakkokyselyistä huolimatta millekään kilpailulle avattavalle rataosuudelle ei lopulta löydy kaupallista yritystä hyväksyttävällä liiketoimintamallilla

miten silloin turvataan liikenteen jatkuvuus myös sellaisissa paikoissa minne ei muuten ole toimivaa joukkoliikennettä

toisin kuin tässä digiagendassa ja monissa ryhmäpuheenvuoroissa väitettiin suomi ei tosiaankaan ole tietoyhteiskunnan edelläkävijä päinvastoin

rohkeutta myöntää suomen kehityksen pysähtyminen ja rohkeutta luoda uutta tehdä uusia hullujakin avauksia joita edes ruotsin viron ja etelä korean kaltaiset edelläkävijämaat eivät ole vielä uskaltaneet tehdä

luova anarkismi olisi kaivannut kuitenkin valtionhallinnolta tuekseen johtajuutta edetäkseen uusille alueille ja kun tämä johtajuus puuttui maa putosi kehityksen kärjestä

paras esimerkki tässä selonteossa on kuitenkin voimakkaasti esiin nouseva avoin data eli julkisin varoin tuetun datan tarjoaminen koneluettavassa muodossa ilmaiseksi kaikkien hyödynnet täväksi sekä kaupallisiin että epäkaupallisiin tarkoituksiin

avoimen datan mahdollisuuksista uudenlaisten palvelujen kehittämiselle ja demokratian edistämiselle on puhuttu vuosia niin yrityksissä kuin dataa tuottavissa julkisissa laitoksissakin mutta siiloutuneella hallinnolla ei vaan ole ollut kykyä viedä asiaa eteenpäin

lisäksi olisin toivonut agendan luovan hyvät lähtökohdat suomalaisten pilvipalveluiden kehittämiselle

arvoisa puhemies

suurimpana haasteena suomessa on kuitenkin asenne

ensi vaalikaudessa ja ensi vaaleissa on riittävästi

ja sataseitsemänkymmentäviisi eli yhdeksän poissa viisitoista eduskuntaan mietin miltähän jo on edustajia oli arvoisa puhemies

joista viisikymmentäyhdeksän iii kaksikymmentäkuusi poissa neljätoista eduskunta eivät hyödytä linjaa edusti pyydän korjaamaan pöytäkirjaan

hallituksen puheet työaikojen pidentämisestä vahvistavat viime viikkoina syntynyttä käsitystä että hallitus on pahasti vieraantunut nykyaikaisen työelämän arjesta

toki kyllä työaikoja seurataan monella työpaikalla pidetään kolmeakin päällekkäistä tuntikirjanpitoa yhtä palkanmaksua toista asiakkaita ja kolmatta työsuojeluviranomaisia varten mutta yhdelläkään niistä ei ole mitään tekemistä todellisen työajan kanssa paitsi se että aikaa palaa crmien ja excelien täyttelyyn

mikä on teidän viestinne niille ihmisille jotka ovat rakentaneet kotinsa näiden asemien lähelle ja joiden omaisuuden arvosta katoaa kymmeniätuhansia euroja kun junaliikenne lakkaa

saksassa deutsche bahn lidl ja deutsche telekom ovat jääneet kiinni yrityksille annettujen sähköisen viestinnän valvontavaltuuksien väärinkäytöstä

saksan lainsäädäntöä ollaankin tämän johdosta pikavauhtia uudistamassa työntekijöiden yksityisyyden suojan ja tietoturvan parantamiseksi

mutta kun suomalaiset yritykset sonera ja nokia vuosikymmenen alkupuolella jäivät kiinni sähköisen viestinnän urkkimisesta mitä tehtiin suomessa

alettiin valmistella lakimuutosta siis jo edellisen hallituksen aikana lakimuutosta jolla päinvastoin heikennetään työntekijöiden yksityisyyden suojaa ja tietoturvaa ja lisätään työnantajan valvontavaltuuksia

arvoisa puhemies

postilähetyksinä kulkevat niin lehdet laskut kuin toimeentulotukihakemuksetkin tai siis kulkivat yhä suurempi osa perinteisistä postilähetyksistä ja palveluista on siirtymässä verkkoon

siksi pakettien jakelu onkin jo nyt erittäin kilpailtu markkina eikä posti ole verkkokauppojen tuotteiden jakelijana tosiaankaan missään etulyöntiasemassa

esimerkiksi omista nettiostoksistani vain murto osa tulee perille postin tuomana sen sijaan pihalla käyvät kääntymässä kansainvälisten lähettiyhtiöiden autot ja kotimaisetkin verkkokaupat tuntuvat suosivan matkahuollon palvelua

sen sijaan laskut käyttämättömistä vastaanottoajoista tulivat kyllä hyvin perille sairaanhoitopiirille aiheutuneista siis veronmaksajille aiheutuneista kustannuksista nyt puhumattakaan

itsekin olen joutunut usein viemään meille jaettuja naapureiden posteja oikeisiin laatikoihin ja yrittänyt olla katsomatta mistä intrum justitiasta tai muusta perintätoimistosta kirje on ollut peräisin

siksi olenkin hyvin pettynyt kun tästä hallituksen esityksestä ei löytynyt sanaa laatu kuin yhden kerran ja sekin kohdasta jossa kerrottiin eun postitoimintaa koskevista säädöksistä

arvoisa puhemies

siksi toivonkin että tätä hallituksen esitystä olisi vielä mahdollista täydentää valiokunnassa siten että kaikille kirjepostia jakeleville yrityksille myös posti oyjlle säädettäisiin yhtäläiset laatukriteerit sekä sanktiot jos nämä kriteerit eivät toteudu

niin kuin painokone synnytti uutta kulttuuria myös it tekniikan ympärille on syntynyt aivan uusia ilmaisumuotoja

samaan aikaan suomalaisen digitaalisen kansantaiteen ensimmäinen aalto niin sanottu demoskene katoaa vanhojen levykkeiden mukana roskalavoille

mutta asiaan

median murroksessa julkisen palvelun yleisradion rooli korostuu sillä mainos ja tilaajarahoitteiset kaupalliset sähköiset mediat eivät välttämättä pysty sopeutumaan uuteen tilanteeseen riittävän nopeasti

näemmekö vielä tällä hallituskaudella samanlaista rohkeutta sähköautojen suosimiseksi esimerkiksi käyttövoimaveron poistamisen osalta

siksi nimenomaan nyt tarvitaan vahvaa poliittisesti ja taloudellisesti riippumatonta yleisradiota eikä päinvastoin kuten ylen kaupallisten kilpailijoiden lobbarit ovat meille esittäneet

jos esimerkiksi kaupallisten medioiden uutistoimitukset jatkavat vielä kuihtumistaan yleisradio on muutaman vuoden kuluttua ainoa mediatalo jolla on vakavasti otettava uutistoimitus ja omaa ajankohtaisohjelmatuotantoa

yleisradion pitkäjänteinen rahoitus on mahdollistanut myös yleisradion nettipalveluiden kehittämisen aivan eri otteella kuin mihin kaupalliset sähköiset mediat ovat pystyneet

liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtajan esiin nostamat yle areena elävä arkisto ja tehosto ovat tästä hyviä esimerkkejä mutta paljon riittää vielä tehtävää paitsi tekniikan myös sopimuskäytäntöjen kehittämisessä

perinteinen broadcast paradigma jossa tv kanava päättää mitä ohjelmaa mihinkin kellonaikaan katsotaan on nettinatiivien sukupolvelle vieras

ja jos yleisradio tai kaupalliset kanavat eivät näitä ohjelmapalveluja tarjoa internetin laittomat vertaisverkot kyllä tyydyttävät kysynnän

perinteisestä televisiosta voidaan katsoa edelleen uutisia ja ajankohtaisohjelmia mutta viihde dokumentit ja elokuvat katsotaan pilvestä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

enää eivät elämän vanhat tukipilarit koti työsuhde ja parisuhde ole pysyviä ja voimassa toistaiseksi itse asiassa ainoa asia joka taitaa ihmisten elämässä olla pysyvää on tällä hetkellä kesämökki

ensinnäkin vaikka yle on jo julkaissut elävässä arkistossa mielenkiintoista aineistoa elävän arkiston sisältö on vain pikkuriikkinen murto osa yleisradion arkistossa pölyttyvästä kansallisomaisuudesta

meidän on löydettävä tekijänoikeussopimusjärjestelyt joilla yleisradion vanhat kansalaisten lupamaksuilla rahoitetut ohjelmat voidaan julkistaa netissä

se yhä vuosi vuodelta kutistuva vähemmistö jolla on säännöllinen työ jolle tulee kokonainen eläke joka nauttii työterveyshuollosta on takertunut näihin etuihinsa eikä ole suostunut päästämään tätä silpputyötodellisuudessa elävää muuta kansaa mukaan siihen

yleisradio on perinteisen broadcast median puolella ollut edelläkävijä viitottuine tv uutisineen ja selkokielisine radiouutisineen kiitos siitä

arvoisa puhemies

meillä suomessa viranomaisiin voi tosiaan tätä nykyä pääsääntöisesti luottaa mutta emme me ihmisinä ole sen kummempia kuin muutkaan kansakunnat ajat muuttuvat

me emme uskalla kyseenalaistaa tätä tabua hyvinvointivaltiomallia ja miettiä että ei takerruta niihin rakenteisiin vaan katsotaan mitkä ovat ne päämäärät joiden vuoksi se aikanaan luotiin

siksikö että suomessa oli rauhallista eivätkä poliisit tarvinneet tutkintavaltuuksia

siksi että kansalaisten oikeuksia oli lainsäädännöllä heikennetty ja viranomaiset toimivat mielivaltaisesti

se johtaa levottomuuksiin se johtaa turvattomuuteen

arvoisa pääministeri lehtitietojen mukaan te olette esittänyt valtionyhtiöiden myynnistä saatavien rahojen käyttämistä erityisen sote alueiden tietojärjestelmiä kehittävän uuden valtionyhtiön perustamiseen

jos sosiaali ja terveyspalveluita tarjoavien organisaatioiden tietojärjestelmiä ei saada toimimaan nopeasti yhteen sote uudistus ei käytännössä toteudu

se on fakta

mutta onko uusi valtionyhtiö oikea vastaus tähän ongelmaan etenkin nyt kun kelan kanta palveluiden käyttöönotto etenee kunnissa nopeasti ja etenkin nyt kun maakunnissa on jo perustettu vastaavia yhtiöitä tekemään käytännössä samaa asiaa

siksi kysyisinkin

arvoisa puhemies

on vallan erinomaista että laki kotirauhasta päivitetään vastaamaan teknologian kehitystä ja samalla kansalaisten oikeuskäsitystä

voiko siis mesellä edelleen häiritä tämän lain jälkeen entä suljetuilla tsättikanavilla entä sähköpostilla kuten täällä on jo kysytty

ensin kysymys

tämä esitys alleviivaakin hyvin niitä haasteita joita tieto ja viestintäteknologian kehitys asettaa paitsi lainsäädännölle yleensä myös kansalaisoikeuksien suojelulle erityisesti

ainakin henkilökohtaisesti minun yksityisin paikkani se jonka rauhaa haluan eniten suojata on minun tietokoneeni kovalevy se jota minä kannan koko ajan mukanani ja se toinen varmuuskovalevy joka on siellä kotona nettiin kytkettynä

hyvän esimerkin siitä antaa komission vajaa kuukausi sitten ottama kanta että eun tekijänoikeuslainsäädäntö pannaan uusiksi ja siinä nimenomaan otetaan huomioon tekijöiden oikeuksien lisäksi myös kansalaisoikeudet ja kuluttajansuoja koska ne ovat jääneet viime aikoina tässä kehityksessä jalkoihin

miten laki sitä yksityisyyttä sen kodin rauhaa suojaa esimerkiksi silloin kun hyvässä uskossa ostettu ohjelma tai cd levy tutkiikin samalla kiintolevyn sisällön ja raportoi sen tämän ohjelman tai cdn julkaisijalle kaikki tietysti tekijänoikeuksien suojaamisen nimissä

tässähän käytännössä pyritään korjaamaan joukko kaaressa havaittuja ongelmia ja päivittämään sitä muutenkin ympäristössä tapahtuvien muutosten mukaan

pääasiassa nämä tehdyt muutosesitykset ovat täysin perusteltuja mutta haluan nostaa esiin pari kysymystä jotka sieltä havaitsin ensimmäisellä lukukierroksella

ja tekniikan kehitys tunnetusti vain kiihtyy samoin ihmisten uusien viestintätapojen ja unohdetaan samalla että kaikki nämä jäljet joita me näiden uusien välineiden käytöstä jätämme paljastavat meistä itse asiassa paljon enemmän kuin me ikinä uskommekaan

sinänsä kyse on teknisestä muutoksesta sillä euroopan neuvosto ja parlamentti ovat antaneet tietoverkkojen neutraliteettia koskevan asetuksen joka korvaa jäsenmaiden myös suomen kansalliset verkkoneutraliteettia koskevat lait

ongelmana tässä on kuitenkin se etteivät kyseisen asetuksen soveltamisohjeet ole vielä valmiit vaikka asetus on jo astumassa voimaan ja kansalliset lait on pakko kumota

tämän seurauksena tässäkin esityksessä todetaan että muutoksella on vaikutuksia kuluttajan yritysten ja viranomaisten asemaan mutta ei kyetä vielä kertomaan millaisia nämä muutokset ovat

odotan mielenkiinnolla mitä tapahtuu kun valiokunta yrittää ottaa tästä kohdasta selvää

myös radioviestinnän luottamuksellisuutta koskevat muutokset ovat mielenkiintoisia

esityksessä on etsitty ja itse asiassa aika hyvin löydettykin tasapaino yksityisyydensuojan ja uusien digitaalisten palveluiden kehittämisen mahdollistamisen välillä sillä ensinnäkin muutokset on säädetty määräaikaisiksi jolloin niiden vaikutuksia voidaan seurata ja esityksessä korostetaan eri tavoin että vain anonymisoituja tietoja voidaan käsitellä jolloin niitä ei pystytä yhdistämään yksilöihin

siitä huolimatta tämä mahdollistaa sellaisten palveluiden kehittämisen joiden kehitys tähän asti on jäänyt tekemättä koska yritykset ovat pelänneet että siitä aiheutuu niille juridinen riski